suomalainen veronmaksaja ei takuuvarmasti halua elätikseen monituhantisia elintasopakolaislaumoja

sellainen maahanmuutto josta ei ole meille yhtään mitään hyötyä vaan joka on päinvastoin hirvittävän kallista ja jopa haitallista olisi tyystin lopetettava

kertyvät säästöt olisivat useita satoja miljoonia euroja ja ajan oloon kaikkine kerrannaisvaikutuksineen mahdollisesti jopa miljardiluokkaa

monien euroopan maiden johtajat merkel cameron ja sarkozy muun muassa ovat todenneet että monikulttuurisuuskokeilu on surkeasti heidän maissaan epäonnistunut

arvoisa puhemies

ministeri hautala oli täällä huolissaan koko maailman köyhistä mutta mielestäni meidän olisi pidettävä huolta ensisijaisesti omista kansalaisistamme

kuntien teurastaminen on selvästi läheistä sukua hallituksen valtaa keskittävälle eu liittovaltiopolitiikalle jolla itsenäistä suomea ollaan askel askelelta tuhoamassa

keskittämispolitiikasta hyötyvät vain keskuskaupunkien kroisokset mutta keskituloiset ja köyhät ihmiset sekä kaikki kehyskuntien ja maaseudun asukkaat joutuvat kärsimään

nyt vedetään äärimmäisen röyhkeästi mutkia suoriksi ja taivutetaan jopa perustuslain tulkintaa niin että saadaan kunnat nopeasti tapetuiksi ja lähidemokratia tuhotuksi ennen seuraavia eduskuntavaaleja

väitän että tässä yritetään nyt lakaista kokoomuksen harvoja rikkaita suosiva vallan keskittämispolitiikka maton alle hyvissä ajoin ennen vaaleja ja mennä sitten taas vaaleihin köyhälistöporvareita harhauttaen aivan eri teemalla kuin todellinen harjoitettu politiikka on

arvoisa puhemies

asiantuntijat niin kotimaassa kuin ulkomailla ovat hallituksen mallia vastaan mutta asiantuntijoillahan ei ole merkitystä hallituksen harjoittaessa irvokkaan vallanhimoista voimapolitiikkaansa

täysin selväksi on käynyt myös se että kansalaismielipide ei tälle hallitukselle merkitse mitään ei yhtään mitään

nyt on kerta kaikkiaan vedettävä siitä hätäjarrusta

iloitsen oppositioyhteistyöstä ja kannatan lujasti asikkalan ja muiden sankarikuntien viitoittamaa ja toki lain rajoissa toteutettavaa kuntakapinaa

ajattelin ehdottaa teuraskunnille hiljaista hetkeä mutta toivotankin niille voimia ja lopetan puheenvuoroni tuohtumuksen sävyttämään paheksuntaan

arvoisa hallitus arvoisa ministeri tämä on sikamaisen likaista valtapeliä

hävetkää

arvoisa puhemies

valtioneuvoston kirjelmässä todetaan että pysyvä kriisinhallintamekanismi ei merkitse euroalueen valtioiden keskinäistä yhteisvastuuta jokainen valtio vastaa edelleen omista veloistaan

lisäksi todetaan että evm sopimus määritellään perustuslakivaliokunnan lausunnossa euroopan unionissa tehtäväksi päätökseksi

kyseessä onkin pelkkä sanahelinä jonka varjoon jää se että lissabonin sopimuksen viilauksella euroopan unioni on tosiasiallisesti rikkonut omia sääntöjään ja vakausmekanismissa pankkien ja sijoittajien luottotappiot sälytetään kansalaisten maksettaviksi

eihän tässä portugalin kansaa auteta eikä irlannin eikä kreikan eikä kohta edes espanjan joka pian räjäyttää koko potin

kaikkien näiden maiden kansalaisten asemaa heikennetään ja heidän elämäänsä kurjistetaan jotta pankit saisivat edelleen voida paksusti

vaaleissa moni ihminen osoitti pettymyksensä entisiin vallanpitäjiin

täällä on toki viime viikkoina kuulunut sellainen rytinä ja pauke kun vallanhimoisten selkärangat ovat katkenneet ja takkien napit sinkoilleet että omantunnon ääni on siinä metelissä tyystin vaimentunut

puolueesi voi saada hallituspaikan ja sinä itse jopa ministerisalkun mutta äänestäjiesi petettyä luottamusta et niillä palauta

kumpikin lähestyy eri suunnilta samaa päämäärää eli vallan keskittämistä kauas ihmisistä mikä ilmenee sekä kuntaliitosvillityksissä että umpisokeassa eu hurmoksessa

vasemmistoliitolla ja vihreillä ei ole mitään vaikeuksia niellä markkinatalouden marssitahtia ja äänestystuloksen kunnioittaminen on unohtunut muiltakin

kaikki käy basaarihallituksen muodostaminen ja portugali pakettikeinottelu ovat mitä muuta kuin härski pyllistys äänestäjille

portugalin tukipaketti ei ole suomen etu eikä se ole portugalin etu

ja mikä pahinta se on myös tietoinen harha askel kohti euroopan liittovaltiota ja suomen itsenäisyyden loppua

toimitusministeristön tiedonanto ei ansaitse eduskunnan luottamusta

kannatan edustaja soinin ponsiesitystä eduskunnan kannaksi

arvoisa puhemies

kuntauudistusta on perusteltu väestörakenteen muutoksella ja palvelujen turvaamisella

lääkäriin pitäisi päästä opetusryhmäkokojen tulisi olla pieniä palvelut olisi turvattava ja kaikki tämä ihanuus sitten muka tapahtuisi suurkunnissa

vaikka pääministeri kiertää ympäri suomea ja ihan asikkalaa myöten kertomassa miten missäkin kunnassa väestö vanhenee niin kyllä se väestö vanhenee koko suomessa yhteenlaskettuna ihan yhtä paljon kuntarajoista riippumatta

eihän se mitään todista kuntakoosta

missä ovat näytöt siitä että suurkunta huolehtii vanhuksista paremmin ja ihmisläheisemmin

jos suuri on kaunista niin tampereen koukkuniemessä saa suomen parasta vanhustenhoitoa ja sen sijaan pienten kuntien mummot ja papat ovat heitteillä

kun kuntia laitetaan yhteen vanhusvoittoisten kuntien ikärakenne toki nuorenee mutta muiden ikärakenne vanhenee eli yhteenlaskettu mummojen ja pappojen määrä ei muutu

sama pätee pendelöintiin

eli kuntaliitoksen jälkeen tilastoissa ei näy enää työmatkaliikennettä kuntarajojen yli mutta samat autothan siellä yhä kulkevat ja keskittämisen jälkeen työmatkaliikenne ja palvelujen perässä ajaminen keskuskaupunkeihin päinvastoin lisääntyy

kuntauudistus vie palvelut yhä kauemmaksi tavallisesta ihmisestä aivan kuten hallitus on koko ajan paennut kauemmaksi tavallisen ihmisen arjen ymmärtämisestä

kuntauudistuksen laskelmia tehtäessä on jätetty kokonaan huomioimatta sen vaikutus elämisen laatuun kun kukaan ei halua kertoa kuinka sitä mitattaisiin

koko kuntauudistus onkin tilastosumutus jossa samat vanhukset tarvitsevat palvelua samat työmatkat ajetaan mutta palvelut keskitetään kauas ihmisistä

arvoisa puhemies

kokoomus ja sdp ovat usein vahvoja suurissa yksiköissä ja nyt kuntauudistuksen kautta ne hamuavat itselleen kaiken vallan koko maassa

hankkeella on pyritty teurastamaan erityisesti keskustapuoluetta ja ilman perussuomalaisten nousua ja ärhäkkyyttä moinen petollinen juoni olisi voinut kaikessa hiljaisuudessa onnistuakin samalla tavoin kuin suomen ajaminen eu liittovaltioon

lopuksi arvoisa puhemies kannatan perussuomalaisen reilun pelin tähtipelaajan edustaja saarakkalan erinomaisen painavassa alkupuheessaan esittämää epäluottamuslausetta

arvoisa puhemies

hallituksen politiikka ei siis todellakaan ole lisännyt työtä suomessa eikä työtä suomalaisille vaan päinvastoin vienyt meidän työpaikkamme maailmalle

näistäkin tutkimusten mukaan neljä viidesosaa menee yleensä työpaikkaa vaihtaville ja vain viidesosa työttömille

anteeksi nyt vain mutta mitä ongelmaa hallitus ajattelikaan ratkaista pakottamalla työttömät töihin joita ei kerta kaikkiaan täällä suomessa ole olemassakaan

arvoisa puhemies

kaikessa ajatellaan isoja yrityksiä mutta kun isot yritykset eivät nykyisessä suhdannetilanteessa juurikaan rekrytoi tai jos rekrytoivat niin suomen rajojen ulkopuolella

julkisella sektorilla ei valtiontalouden tuottavuusohjelmista johtuen edes juuri voida rekrytoida eikä sitä missään tapauksessa enää saakaan paisuttaa

miksi hallitus siis pyrkii vain vaikeuttamaan pk sektorin työllistämismahdollisuuksia

myös työttömien kannustinloukut ovat olleet tiedossa vuosikaudet etten sanoisi vuosikymmenet

samoin työnantajan tulisi esimerkiksi kiire tai sesonkitilanteessa pystyä palkkaamaan itselleen väliaikaista työvoimaa ilman henkeäsalpaavaa byrokratiaa tai velvoitteita

arvoisa puhemies

pahoin pelkään että tämän järjettömyyden takana on sittenkin inhottava suunnitelma eu alueen harmonisoinnista liittovaltion tien tasoittamiseksi

sosiaaliturvan kiristämisillä on muun muassa johannes kanasen opinnäytetyön mukaan nimeltä uudet hierarkiat pohjoismaisilla työmarkkinoilla työmarkkinoille lisää vettä tullut

tarvitsemmeko me ihan oikeasti maahan tuotua halpatyövoimaa työvoimapulan paikkaamiseksi vai tarvitsemmeko me sitä sittenkin hallituksen kätkettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi

arvoisa puhemies

siinä mietittävää noita täysin epäsuhtaisia työllisyyslukuja katsellessa kun väkisinkin tulee mieleen että koko harjoitetun työllisyyspolitiikan todellisena tavoitteena on saksan mallin mukaisesti jäädyttää palkat tai jopa alentaa nykyistä palkkatasoa jollekin euroopan unionin keskivertotasolle ja tasoittaa näin edelleen tietä liittovaltiokehitykselle

eikö osa verotuksesta voitaisi korvata ulkomaisen raskaan liikenteen tienkäyttömaksuilla

tämä lisäisi kotimaisten kuljetusyritysten kilpailukykyä ja alemman veron vuoksi lisäisi myös koko kansantaloutemme hyvinvointia

arvoisa ministeri voisitteko ottaa tämän harkintaan

mielestäni hallitus johtaa kansaa pahasti harhaan

kannatan edustaja tiilikaisen esittämää epäluottamuslausetta

arvoisa puhemies

pelkään pahoin että euroopan talouskriisiä tulee seuraamaan niin taloudellisesti kuin inhimillisestikin äärimmäisen kallis katastrofi jonka rinnalla euron hallittu hajottaminen olisi ollut hyvä ja järkevä ratkaisu

arvoisa herra puhemies

pyydän näet että lukija hyväntahtoisesti palauttaisi mieleensä mitä muistelmieni ensimmäisessä osassa olen kertonut poliittisten päätöksentekijäin tavoista suhtautua valtakunnan turvallisuuskysymyksiin ja heidän täydellisestä välinpitämättömyydestään asiantuntijoiden mielipiteitä ja varoituksia kohtaan

mikään asia ei saa olla arvostelun yläpuolella ja erityisesti silloin kritiikkiä tarvitaan kun kansalaisia viilataan linssiin tai heidän oikeustajuaan poljetaan

arvoisa puhemies

euroopan vakausmekanismi on niin kallis epämääräinen ja riskialtis kokeilu että en voi olla hämmästelemättä sitä pokkaa jolla hallitus nyt suomea siihen on mukaan viemässä

vähintään joka toinen heistä joutui antamaan henkensä aseistuksen heikkouden ampumatarvikkeiden vähyyden riittämättömän koulutuksen kantahenkilöstön harvalukuisuuden ja muiden sen kaltaisten puutteiden vuoksi syistä jotka olisivat olleet ajattelemalla ja tietäviä kuuntelemalla vältettävissä

siinä missä olisi toivonut esitetyn myös vaihtoehtoja on hallitus keskittynyt pakkomielteisesti todistelemaan sitä kuinka hyvä ja ainoa vaihtoehto evm on

varmuuden vuoksi on savuverhoksi ja median suosiollisella avustuksella vielä nostatettu kohuja milloin mistäkin perussuomalaisten sanomisista tai sanomatta jättämisistä jotta hallitus saisi rauhassa luovuttaa pois suomen itsenäisyyttä ja laittaa kansan vielä maksamaan siitä hirmuisia summia

kuvaavaa on se että kun perussuomalaiset kansalta saamallaan varsin vahvalla mandaatilla käyttävät toimivan demokratian tarjoamaa opposition järeintä työkalua eli välikysymystä saadakseen paljastettua huijatulle kansalle mikä oikeasti on tapahtumassa niin valtakunnan merkittävin sanomalehti ei edes kunnolla uutisoi asiaa vaan perussuomalaiset joutuvat itse ostamaan lehdestä mainostilaa totuuden kertomiseen

toivon että he aikanaan voisivat antaa myönteisemmän lausunnon valitsemistaan ja valtuuttamistaan päätöksentekijöistä kuin me omistamme

arvoisa puhemies

sen sijaan kammottavaa suomen tulevaisuuden kannalta on se että jopa oikeuslaitosta käytetään poliittisena käsikassarana ja kansaa polkevat päättäjät ja vallan väärinkäyttäjät yritetään nostaa kokonaan kritiikin ulkopuolelle ja ikään kuin jo etukäteen vapauttaa heidät kaikesta vastuusta

arvoisa puhemies

hallituksemme ei ole oppinut historiastamme yhtään mitään kun se nyt on ajamassa puolustustamme heikompaan suuntaan

poliittisilla kilpakumppaneilla tuntuu olevan hirveä hinku epäreiluun peliin

tapahtumien kulku on käynyt ilmeiseksi

vaikka sodankäynnin kerrotaan olevan nykyään toisenlaista kuin ennen on kuitenkin selvää että pitkien välimatkojen ja laajojen erämaa alueiden maana suomi tarvitsee miehistöä jolla on kykyä selvitä vaativistakin maasto olosuhteista

mutta me olemme nyt niin suurten asioiden edessä että suomen suuntaa olisi aivan välttämättä kalibroitava kansanäänestyksen kautta kuten täällä on jo vaadittukin useammallakin suulla

silti nyt ollaan säästämässä muun muassa varusmiesten maastovuorokausista ja tämä siitäkin huolimatta että meillä on puolustettavana hyvin pitkä raja ja harvassa asuva kansa

olisi toki hienoa että kaikista kauhukuvista huolimatta euroopan vakausmekanismi tulisi oikeasti olemaan hyvä ja jaloilla arvoilla kuorrutettu yritys pelastaa se hirviö jonka euroopan unioni on suuruudenhulluudessaan luonut

vaikka minkäänlaista sodanuhkaa ei nyt näköpiirissä olekaan niin jos esimerkiksi pohjois karjalasta lakkautetaan kontiorannan varuskunta jää koko maakuntaan ainoastaan onttolan rajavartioston rajajääkärikomppania joka kouluttaa vuosittain muutama sata varusmiestä sisseiksi ja tiedustelijoiksi

seurauksena on liittovaltio ja jopa uusi maailmanjärjestys jossa järjestelmä tasapäistetään ja takuuvarmasti suomalaisen hyvinvoinnin kustannuksella

maassamme elää vielä niitäkin ihmisiä jotka ovat kokeneet ihan omakohtaisesti sen millaista jälkeä maan turvallisuuden kustannuksella tehdyt säästöt saavat aikaan emmekä me voi tehdä muuta kuin hartaasti toivoa sitä että istuvasta hallituksesta ei kenenkään tarvitse todeta säästöjä katuneen väinö tannerin tavoin

arvoisa puhemies

lopuksi haluan vielä todeta jottei kenellekään jäisi epäselväksi että vastustan suomen jäsenyyttä euroopan vakausmekanismissa ja vastustan jyrkästi suomen jäsenyyttä euroopan liittovaltiossa joka on yhä selvemmin alkanut häämöttää tämän synkeän ja haisevan tunnelin päässä

katson että suomen olisi mahdollisimman pian päästävä irti eurosta ja irti koko eusta ja tämä on minun henkilökohtainen kannanottoni